olen sitä mieltä että henkilön itse pitää pystyä päättämään kuuluuko hän saamelaisiin vai eikö kuulu

eli tämä itseidentifikaation rooli on tärkeä asia jota meidän tulee korostaa aivan kuten norjan mallissa on tehty kuten edustaja autto aiemmin totesi

myös tämän vuoksi olisi voitava varmistua siitä että varsinkin uhreille vakavaa haittaa ai heuttaneissa tapauksissa tekijöitä ei päästettäisi koskaan liian kevyellä tuomiolla

vaihtotaseen ennätyksellinen vaje nokia ja sen mukana koko ict klusterin hiipuminen sekä metsäteollisuuden vaikeudet ovat todellisia ongelmia joiden pitäisi herätellä meitä päättäjiä niiden kysymysten äärelle millä suomalaiset elävät tulevaisuudessa

minulle tämä on henkilökohtaisesti ihmisoikeuskysymys

nykyisellään esimerkiksi törkeästä varkaudesta rangaistaan vähintään neljän kuukauden ja enintään neljän vuoden vankeusrangaistukseen

kannatan mietintöä valiokunnan esittämillä muutoksilla eli siten että saamelaismääritelmä pidetään ennallaan

julkisuuteen esille tulleet esitykset siitä millainen tämä enkelirahoitus tulee olemaan eivät kuitenkaan ole riittäviä vaan esitystä pitää vielä kehittää että me todella saamme aikaan sellaisen rahoitusmallin että enkelirahoittajat lähtevät rahoittamaan näitä kasvuyrityksiä start up yrityksiä joita me tarvitsemme tänne suomeen että me saamme niitä uusia työpaikkoja katoavien tilalle

toisin sanoen omaisuusrikokseen kohdistuvan törkeän rangaistuksen enimmäistuomio on kaksinkertainen törkeään rattijuopumustuomioon verrattuna jolla kuitenkin on usein hyvin vakavat inhimilliset seuraukset

tätä tilannetta ei voi mitenkään pitää oikeudenmukaisena

arvoisa puhemies

siitä ovat osoituksena muun muassa jäätyneet konfliktit ja se että hallitustenvälisen sektorin ja parlamentaarisen yleiskokouksen välinen yhteistyö ei ole toiminut aivan hyvällä tavalla

tietysti meidän tulee myöskin etyjin puitteissa pohtia mikä on sitten sopiva tapa tehdä näitä sopimuksia jatkossa että rauha saadaan pidettyä euroopassa

siinä ovat mukana ukrainan lisäksi sekä euroopan unioni että yhdysvallat eli kaikki tämän ukrainan kriisin osapuolet ja se tietenkin korostaa etyjin toiminnan tärkeyttä tässä yhteydessä

on myös huomattavaa että yk maailman suurimpana turvallisuusjärjestönä ei ole luokitellut ukrainaa maailman viiden suurimman kriisin joukkoon vielä tässä vaiheessa ja se tietenkin korostaa etyjin toiminnan merkitystä

on erinomaista että etyj lähettää useita satoja henkilöitä tarkkailemaan näitä ennenaikaisia parlamenttivaaleja ukrainaan

tässä on hiukan sama ongelma kuin siinä mitä olette esittäneet myöskin ylimmän ansiotuloluokan verotuksen nostamisessa eli se että ei ole mitään näyttöä että näin tapahtuisi

toivon tietenkin että budjetissa otetaan tämä huomioon

tarkoittaako tämä teidän linjauksenne sitä että haluatte näin lisätä verokeinottelua sekä vähentää niiden suomalaisten määrää jotka maksavat veronsa suomeen

arvoisa puhemies

olen sitä mieltä että liikennepoliittisessa selonteossa on monia hyviä linjauksia mutta on kuitenkin yksi asia jonka haluan nostaa esiin ja se on espoon tilanne

arvoisa puhemies

edustaja kalmari nosti esiin nuo perusteettomat valitukset joita eräät henkilöt tekevät ja saavat sillä paljon pahaa aikaan

väkiluvultaan suomen toiseksi suurimman kaupungin liikennehankkeisiin ei näyttänyt löytyvän senttiäkään rahaa kehysriihessä päätetyistä miljardin euron liikennehankkeista

omassa kotikunnassani espoossa meillä on kokemuksia eräästä sitoutumattomana perussuomalaisten listalla olevasta kaupunginvaltuutetusta joka on viivästyttänyt muun muassa länsimetron rakentamista monella kuukaudella ja saanut sillä aikaan miljoonien eurojen lisälaskun

sekä espoon kaupunkiradan jatkaminen leppävaarasta espoon keskustaan että länsimetron jatkaminen kivenlahteen olisivat toteutuessaan hyötysuhteeltaan ja vaikutukseltaan erinomaisia hankkeita joiden aloittamiseen espoolla olisi valmius jo ensi vuonna

mutta varsinainen asiani koski tätä rattijuo pumusrangaistusta

olen tyytyväinen ministeri henrikssonin kannanottoon siitä että hoitoonohjausta lisätään ja alkolukot tulisi saada kaikkiin uusiin autoihin mutta olen huolestunut näistä rangaistuksista

on äärimmäisen valitettavaa että nämä hankkeet eivät ole listalla vaikka selonteossa mainitaan useita haasteita joita nämä joukkoliikennehankkeet pystyisivät ratkaisemaan kuten pääkaupunkiseudun ruuhkautuminen hiilidioksidipäästöjen korkea taso yhdyskuntarakenteen hajoaminen ja joukkoliikenteen kilpailukyvyn huononeminen

suomessa näyttää olevan niin että ihmisen henki ja ruumiillinen koskemattomuus ovat vähäpätöisempi asia kuin omaisuus ja materia ainakin päätellen siitä mitä rangaistuksia näiden rikkomisesta tulee

arvoisa puhemies

pidän fennovoiman hanketta aika hyvänä johtuen lähinnä kahdesta syystä muuan muassa sen takia että puolet energiantuotannostamme on tällä hetkellä fossiilista ja tätä kautta voimme sitten vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja sitten toisaalta myöskin siitä syystä mikä täällä on tullut esiin että voimme lisätä energiaomavaraisuutta ja vähentää riippuvuutta venäjästä jatkossa pitkällä aikavälillä jopa miljardin euron verran vuodessa

arvonlisäveron alarajan nosto sekä toisaalta pankkivero

ovatko nämä energiapoliittiset kysymykset olleet millään tavoin esillä kun on näitä eun pakotteita mietitty ja onko suomen tilanne tullut tässä kohtaa millään tavalla keskusteluissa esille

tämä on myöskin vaikeuttanut tilannetta rahoitusmarkkinoilla sillä tavalla että ne pankit jotka eivät pysty näitä siirtoja tekemään ovat kärsineet

se on vääristänyt kilpailua ja pienyritysten mahdollisuus saada rahoitusta on vaikeutunut entisestään

toinen kysymykseni pääministerille näin ollen on

arvoisa puhemies

täällä on tänään kuultu monia vastuullisia kannanottoja siitä millä tavoin pikavippejä tulee suitsia jatkossa koska selväähän on että asialle tulee tehdä jotakin

me emme kerta kaikkiaan voi sallia sitä että suuri osa suomalaisista saattaa itsensä taloudellisessa hätätilanteessa vielä entistä suurempaan ahdinkoon pelkästään sen vuoksi että me lainsäätäjät emme ole hereillä näin tärkeässä asiassa

edustaja lehti piti erittäin hyvän puheenvuoron tästä yhdysvaltojen eräiden osavaltioiden käytännöstä pitää sitten laki sen mukaisena että yrittäjät voivat pitää ainakin yhden vapaapäivän

se tarkoittaa että hädänalaisten ihmisten ulosotetut rahat päätyvät aina joka tapauksessa samoihin taskuihin

mutta varsinainen huolenaiheeni on se että kaupan alan työpaikat eivät lisääntyneet tämän lain voimaan tullessa sillä tavalla kuin oletettiin vaikka ruotsissa niin tapahtui

tietysti aina vertaamme suomea naapurimaihin mitä siellä on tehty paremmin tai huonommin kuin täällä niin osaatteko arvioida ministeri millä tavalla me voisimme vielä parantaa tätä lakia tai mitä me olemme tehneet eri tavalla kuin naapurimaamme ruotsi että emme ole saaneet yhtä hyviä tuloksia työllisyydessä kuin siellä

arvoisa puhemies

kun me puhumme maahanmuutosta ja maahanmuuttajista niin te sanotte että niitä ihmisiä pitää auttaa siellä heidän omassa kotimaassaan ja nyt kun me puhumme kehitysyhteistyöstä jolla nimenomaan sitä asiaa tehdään niin se ei teille käykään

aivan alkuun haluaisin edustaja lindströmille todeta kun totesitte niin että ylikapasiteetti on se kysymys minkä takia suomalaisille ei riitä työtä että olen kyllä siinä mielessä aivan eri linjoilla

silloin kun kyse on suuresta konsernista jolla on useissa eri maissa toimipisteitä ja tehtaita kyllä silloin vähennetään sellaisesta maasta niitä toimintoja jossa palkkakustannukset ja energia ovat kovan hintaisia

allekirjoitin edustaja juvosen lakialoitteen ja allekirjoitin myöskin aiemmin edustaja tolvasen laki aloitteen koska olen sitä mieltä että nykyisiä rangaistuksia ei voi mitenkään pitää hyväksyttävinä

olen myös samaa mieltä kuin edustaja pelkonen että voisi olla syytä harkita myöskin kemiallisen kastraation mahdollisuutta

he ovat myöskin monet heistä erittäin hyvin verkostuneita kansainvälisesti jakamisessa erilaisten materiaalien keskinäisessä jakamisessa ja niin edelleen ja uskon että myöskin kansainvälinen yhteistyö joissakin tapauksissa voi estää rikosten leviämistä

vaikka kasvupanokset osuvat pääosin oikeaan suuntaan täytyy todeta että stadighin elorannan ja alahuhdan työryhmien ehdotuksista joilla suomi käännetään aidosti kasvu uralle jäi suuri osa selkeästi toteuttamatta

nämä raportit pysyvät ajankohtaisina ja niitä ei mielestäni ole syytä haudata

erityisesti toivon että viron yritysveromalli ja siitä mahdollisesti suomeen tehtävä meille sopiva sovellutus otettaisiin uuteen tarkasteluun koska näen että on tärkeää että kilpailukykymme eritoten lähimaihin viroon ja ruotsiin paranee nykyisestä

kysyisin pääministeri kataiselta

onko vielä mahdollista että tämän kehyskauden aikana palataan näihin yritysverojärjestelyihin

arvoisa puhemies

hallituksen esitys jonka mukaan pankeille pitäisi asettaa erityinen pankkivero kuvastaa hyvin tätä aikaa ovathan juuri pankkien ongelmat taustalla eurokriisissä sekä monien tukea saavien maiden rahoituksessa

arvoisa puhemies

kehitysyhteistyömäärärahojen käyttöön on viime aikoina todellakin kohdistunut suuria väärinkäyttöepäilyksiä ja kun suomalaiset muutenkin kyseenalaistavat näiden rahojen käyttöä niin on todella tärkeää että ne tutkitaan

mutta sen lisäksi kiinnittäisin huomion samaan kuin edustaja mattila tässä äsken että suomalaisten osaamista tulee hyödyntää näissä kehitysyhteistyöprojekteissa

syy on se että vero johtaa käytännössä pankkien asiakasmaksujen ja lainamarginaalien nousuun ja pankkien asiakkaathan ne lopulta maksavat

paitsi demokratiaosaa mista meillä on yrityksiä joilla on paljon infrarakentamiseen liittyvää osaamista jota juuri näissä maissa tarvitaan kuten energia ict vesirakentaminen

arvoisa puhemies

kun jo muutenkin olemme ajautuneet taantumaan ei talouden hidasta kehitystä enää pitäisi lisää ruokkia sellaisilla veroilla jotka vaikuttavat negatiivisesti esimerkiksi yritysten investointihalukkuuteen tai perheiden kykyyn maksaa esimerkiksi asuntolainoja

nostaisin esiin yhden kysymyksen pääministerille ihan tästä perusbudjetista

hallitusohjelmassahan todetaan että erityisen tärkeää on ottaa käyttöön pankkivero joka kerää etukäteen varoja mahdollisten kriisien hoitamiseen

arvoisa puhemies

tätä hallitusohjelman kirjausta voidaan noudattaa vain kahdella tavalla

keräämällä vero budjetin ulkopuolelle tai siirtomäärärahaksi budjettiin kuten nyt tehdään eikä budjetin sisäpuolelle josta sitä voitaisiin käyttää myös muiden kulujen rahoittamiseen

nykyisen käytännön mukaan suomalaisten tekijänoikeusjärjestöjen keräämät ja jäsenistölleen maksamat tekijänoikeuskorvaukset katsotaan tekijän ansiotuloksi

eu valmistelussa oleva ja pankkiunioniin liittyvä kriisinhallintadirektiivi tulee todennäköisesti sisältämään vastaavan pankkiveron tai vastaavan puskurirahastomallin

siinä vaiheessa kun eun yhteinen pankkivalvonta tulee voimaan suomalainen pankkisektori ei enää kaipaa sen päälle mitään ylimääräistä kansallista rasitusta

aina kun otamme käyttöön mitä tahansa suomalaista liiketoimintaa rajoittavan veron täytyy meidän todella tarkasti seurata miten euroopan unionin yhteinen valvonta juuri sillä toimialalla kehittyy

järjestelmä ei nykyisellään kannusta luovien alojen toimijoita panostamaan omaan kehittymiseensä palkkaamaan henkilökuntaa tai investoimaan uusiin laitteisiin

emme esimerkiksi vielä tiedä toteutuuko rahoitusmarkkina eli transaktiovero euroalueella ja millaisena se tulee toteutumaan

arvoisa puhemies

toisaalta pankkeja tullaan säätelemään entistä tiukemmin likviditeetti ja vakavaraisuusvaatimusten osalta muutenkin muun muassa basel iii sääntelyn tullessa voimaan ja myös tuo aiemmin mainittu pankkiunioni on suunnitteilla

potilaan kannalta ihannetilanne olisi se että hänen tietonsa kuten vaikkapa edellisten verikokeiden tulokset olisivat jouhevasti erilaisten terveydenhuollon toimijoiden käytettävissä riippumatta siitä missä hän on potilaana ollessaan asioinut viimeksi

se tarkoittaa että toisin kuin suomessa voivat naapurimaamme musiikintekijät ohjata tekijänoikeuskorvaukset omalle yritykselleen bruttomääräisinä ilman ansiotuloperusteista ennakonpidätystä

pankkiunionin kohdalla arvoisa puhemies kaikki tämä tarkoittaa että meidän pitää seurata tarkasti yleistä eurooppalaista pankkivalvonnan kehittymistä jotta tiedämme millaisia uusia raskaita velvoitteita pankeille tulee suomen rajojen ulkopuolelta

eduskunnalle jättämäni lakialoite jota valmistelin yhteistyössä ministeri toivakan kanssa pyrkii korjaamaan luovien alojen yrittäjyyteen liittyvät epäkohdat jotta alan toimijat olisivat suomessa samalla viivalla muun euroopan kanssa

toimivan kansallisen terveydenhuollon tietojärjestelmän hyödyt olisivat myös hyvin merkittävät hoitohenkilökunnan kannalta koska silloin aikaa olisi käytettävissä enemmän hoitotyöhön

tietojärjestelmät on merkittävä ellei peräti merkittävin heikkous suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä ja valiokunnan kannanotot ovat valitettavasti täyttä asiaa

tällä hetkellä esimerkiksi ruotsin tekijänoikeusjärjestö stim on erittäin houkutteleva vaihtoehto suomalaisille musiikintekijöille jotka haluavat kehittää toimintaansa yritysmuotoisena

hankintaa on tehty liian usein yksisilmäisesti vain oman kunnan sisällä mikä on johtanut tilanteeseen jossa tieto ei kulje esimerkiksi sairaanhoitopiirin suuntaan riittävän tehokkaasti

suomessa luovien alojen toimijoiden tahto on että myös täällä tekijänoikeustulot voisi halutessaan tulouttaa tekijän määräysvallassa olevan yhtiön elinkeinotuloksi

tehottomuus johtuu eniten hankintojen ja kilpailuttamisen osaamisen puutteesta ja siitä että koko suomea koskeva kokonaisnäkemys ja tavoitteet ovat jääneet epäselviksi

yleisradiohan on huolehtinut sellaisestakin ohjelmatarjonnasta joka ei kaupallisia televisiokanavia houkuttele kuten vähemmistö ja erityisryhmille tuotettavista ohjelmista sivistys ja opetusohjelmista sekä alueellisesta ohjelmatarjonnasta